perutuslakivaliokunnassa jotkut asiantuntijat joko lausunnossa tai keskustelussa olivat sitä mieltä että korkeimman oikeu den päätös tähän yhteen ainoaan tapaukseen oli väärä yksiselitteisesti väärä

tässä tilanteessa me tällä hetkellä olemme

mutta jos nämä kaksikymmentä plus kaksikymmentäyksi

elikkä jos on verotusoikeus niin kuin kunnilla on niin silloin kuntalaisilla ja kunnilla kunnan päättäjillä pitäisi olla myös valvontaoikeus ja sitä tällä hetkellä kainuun mallissa ei ole

en myöskään ymmärrä sitä että esimerkiksi opetusministeriö ei luovuta tietoja koulujen ylioppilastutkintomenestyksistä vaan ne täytyy sitten laskea käsin

oulu on hyvä esimerkki siitä mitä on seurauksena siitä että terveyskeskukset ovat vanhakantaisesti johdettuja ja niiden toimintamenetelmät nykyaikaan sopimattomia

olet ollut oman pesän likaaja monta vuotta

sasi korjaa jos minä olen väärässä mutta minä muistan ihan selvästi että näin tapahtui joko lausunnossa tai keskustelun yhteydessä

käännymmekö me yhdysvaltain puoleen mikä olisi aivan kauhea asia vasemmistoliitolle vai yritämmekö luoda sitä ennen tietynlaisen pohjoismaisen puolustusliiton joka auttaa

on totta että terveydenhuollon menot ovat supistuneet ja se on tietenkin hyvä asia mutta joku toinen malli täytyisi keksiä

no onneksi vielä nämä asiat ovat kuitenkin julkisia niin että niitä ei ole pantu tietoturvan taakse

on hyvä että tämä asia on nyt tullut pauliine koskelonkin tietoon

voi sinua oman pesän likaaja tuulikki kun tajuaisit jäädä kokonaan politiikasta pois niin se olisi suomelle isänmaalle oululle ja kaikille parempi

kolmasosa terveyskeskuslääkäreiden viroista on täyttämättä ja oulussa on sentään yliopistosairaala joka kouluttaa lääkäreitä mutta terveyskeskuksiin heitä ei saada

johtopäätös ei kyllä juuri ole muuta kuin se että meidän pitää syventää suomen nato yhteistyötä ja myöhemmässä vaiheessa ei tällä hetkellä tietenkään mutta myöhemmässä vaiheessa nato jäsenyys

minusta on erittäin tärkeää toistan vielä sen että korkeimmassa oikeudessa on sekä sananvapauden asiantuntija että myös perustuslakiasiantuntija muutenhan siellä tehdään minkälaisia päätöksiä tahansa

ervasti

minä luin tämän hallituksen toimiva terveyskeskus toimenpideohjelman sen tavoitteet ja toimenpide ehdotukset

tuli pari soittoa joissa sanottiin samat asiat

sananvapausasioissa on tehty jo minkälaisia päätöksiä tahansa ja nyt tässä parkkisakkoasiassa on tehty tämä yksi väärä päätös

no kun oli tuntematon numero niin seuraavan kerran en vastannut ja kun vielä soitti niin panin äänettömälle eikä ole enempää häirinnyt

toinen asia mikä minua hermostuttaa tai ihmetyttää tässä selonteossa on venäjä analyysin heikkous

minusta anteeksi kun minä nyt sanon nämä ovat niin itsestäänselviä että pitääkö sitä varten tehdä toimenpideohjelma eikö voi käyttää kunnissa tervettä järkeä jos ei muuten niin otetaan esimerkkiä yksityiseltä sektorilta miten siellä toimitaan

kyllä kansanedustajan täytyy kestää tämmöiset häirinnät ja minä luulen että tämmöinen häirinnän estolaki on vaan laadittu kansanedustajien suojelemiseksi

siinä ei ollenkaan oteta huomioon sitä että venäjä on itse asiassa georgian sodan jälkeen näyttänyt todellisen luonteensa

ketä nyt muita tässä suomenmaassa häiritään kuin kansanedustajia

en minä ainakaan tiedä yhtään muuta toista ryhmää

se käyttää voimapolitiikkaa ja pyrkii painostamaan omalla voimapolitiikallaan naapureita

tämän me olemme unohtaneet ja meidän on kyllä syytä muistaa tämä jatkossa

me olemme tehneet puolustus ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa aivan liian hennon ja aivan liian mitättömän venäjä analyysin

tämähän on ihan järjetöntä hommaa kun voitaisiin järjestää ihan pelkillä työaikarutiineilla terveyskeskukset kuntoon

oulussa ei enää hyväksytä omalääkärijärjestelmää vaan siellä toimivat lääkärihoitaja tiimit

en ollut ensimmäisen käsittelyn aikana paikalla oli joku meno mutta haluan siksi muutaman sanan sanoa tästä lakiesityksestä

tällä tavalla yritetään saada potkua siihen pulmaan joka tällä hetkellä on että joillakin lääkäreillä on suunnaton työpaine ja joillakin lääkäreillä ei ole työtä lainkaan

tämä on yksi niistä liikenne ja viestintäministeriön lakiesityksistä joiden sananvapauskäsitystä voi kyllä ihmetellä ja tässä tapauksessa todella oli aihetta ihmetellä

tämä on omalääkärijärjestelmän kaikkein suurin pulma että se ei jaa lääkäreitten työtä tasaisesti

perustuslakivaliokunta teki kuitenkin suuren työn siinä että se poisti sen ongelman mikä tässä lakiesityksessä oli

on valitettavaa että kahden päähallituspuolueen kesken on niinkin selviä kiistoja eroja siitä miten meidän terveydenhuoltojärjestelmämme tulee järjestää tässä asiassa

elikkä lähtökohta oli sama ja niitä olisivat koskeneet lähes suurin piirtein samat periaatteet

ajanvaraus ajanmukaiseksi potilaille oikeus valita oma lääkäri ja terveyskeskuksiin erikoislääkäreitä

tästä huolimatta tähän lakiin jää minusta semmoinen ongelma joka liittyy juuri lapsiin ja tuotesijoitteluun

se säästää kuntien varoja

minä uskon että siihen ei tarvita tätä uutta terveydenhoitolakia vaan kunnat voisivat tehdä jo nyt tämän päätöksen ja palkata terveyskeskuksiin erikoislääkäreitä

onko todella niin että aatteellinen ja poliittinen mainonta on niin vaarallista lapsille että sitä oikein lailla halutaan estää ja halutaan siirtää aatteellisen mainonnan esiintyminen joskus kello kymmenen yhdentoista kahdentoista aikaan illalla jolloin lapset nyt varmasti ovat nukkumassa

mielestäni ei missään nimessä voi ottaa sitä järjestelmää kainuun mallia koko maahan

miksi ne odottavat neuvoja valtiolta ylhäältä päin

minä en ymmärrä oikein sitä intoa siitä että kaikki hyvätkin elokuvat ja televisio ohjelmat siirretään myöhäiseen yöhön

sitten aikuiset ovat aamulla kahdeksan seitsemän aikaan niin nukuksissa että tekevät virheitä ja ajavat kolarin ja kaikki vaan siitä syystä kun lapsia täytyy suojella television pahoilta asioilta

onneksi joka tapauksessa tässä laissa on nyt se pahin vika korjattu elikkä aatteellinen mainonta saa edelleenkin olla aatteellista mainontaa eikä sitä rajoiteta eikä siihen sovelleta samanlaisia säännöksiä kuin tavalliseen mainontaan

arvoisa puhemies

niin innoissaan hän oli siitä tulevaisuuden kuvasta elikkä savuttomasta suomesta

lauslahti mitä seuraavaksi

minä kyllä luin aika tarkkaan sen venäjä analyysin enkä minä löytänyt sitä oleellista asiaa tai sitten minä olen lukenut huonosti mikä minun mielestäni tähän georgian sotaan ja myös ukrainan kaasukriisiin liittyy

mutta miksi ei voi ostaa prepaid liittymää miksi ei voi vaihtaa puhelinnumeroa

ah me olemme kohta aivan kerta kaikkiaan terveitä ja putipuhtaita tällä menolla

no jos se nyt niin kamalasti häiritsee niin minä nyt tekisin näin koska minusta se on kaikkein kivuttomin ja nopein ratkaisu ja kerta kaikkiaan pääsisin eroon siitä kuin se että poliisi käynnistää ison operaation yhden häirikön takia

arvoisa puhemies

näillä toimenpiteillä georgian sodalla ja ukrainan kaasukriisillä venäjä halusi osoittaa että natoon ei noin vaan liitytä

tämä oli minun mielestäni se viesti jota me emme ole vielä uskaltaneet tai halunneet suomessa analysoida

toinen asia on se että tämän minun mielestäni heikon analyysin perusteella tullaan siihen tulokseen tässä selonteossa että venäjä ei ole sen suurempi uhka kuin ennenkään

hyi mahdotonta

jokaisen suuren marketin kyljessä on viinakauppa ja nyt kielletään tupakat niin että ne ovat suurin piirtein sellaista salamyyntitavaraa jota salassa ostetaan ja kysytään

mistä sen tietää kun ottaa huomioon venäjän uuden politiikan että sillä on tämä laajentumisstrategia ja lähialuestrategia se voi haluta vaikuttaa nimenomaan lähialueella olevien maitten asemaan

ei ole enää tupakkaa näkösällä myytävänä

arvoisa puhemies

mihin tämä johtaa

salakuljetus lisääntyy salakauppa lisääntyy

minä myönnän sen että tupakointi on terveydelle vaarallista mutta kumpi on vaarallisempaa perheille esimerkiksi viina vai tupakka

montako alkoholin käyttäjiä jotta aikaan mitään uutta mutta en ennenaikaista kuolemaa alkoholi aiheuttaa

onko ihan oikeasti tarkoitus että me teemme suomesta maailman ensimmäisen tupakattoman maan

minä tarkoitan ihan oikeata kotiapulaista kotiapua lapsiperheisiin koska sosiaalityöntekijän tulo perheisiin merkitsee sitä että se perhe leimautuu

minä väitän edelleenkin että viina on ihmiselle ihmisten käyttäytymiselle perheille lapsille paljon pahempi kuin tupakka

tämä on se ongelma sosiaalityön varhaisessa puuttumisessa

mutta minä sanon että kun luvataan että tuodaan nämä nikotiini ja käyttää ei nikotiinivasi silmä nikotinellit ja mitä nämä ovat nämä joilla mukamas päästään eroon tupakanpoltosta niin ei päästä

elikkä siis tällaisia järjettömyyksiä tapahtuu myös siellä puolella

heti kun minä huomasin että niistä ei ole mihinkään kaksi viikkoa olin käyttänyt eikä ollut minkäänlaista vaikutusta kauhea tuska niin minä lopetin eikä ollut minkäänlaista vaikeutta

kieltäkää nyt hyvänen aika nekin jos kerran haluatte tupakan kieltää

minä voisin jatkaa ed

mäkelän jälkeen samasta asiasta ja kysyä maksetaanko muissa eu maissa sama maan toimeentulotuki myös sinne tuleville vai onko se erilainen turvapaikanhakijoilla kuin esimerkiksi maassa vakituisesti asuvilla kansalaisilla

sitten toinen kysymys

miksi eu miksi me hyväksymme sen että lapsia käytetään tällä tavalla hyväksi ankkurilapsina

miksi euroopan unioni miksi eurooppa hyväksyy tämän tyyppisen lapsen hyväksikäytön

kun sitten tämä pieni lapsi kun sen hän eli tälle pienelle lapselle yhdistetään perhe helsingin sanomathan ei ole jumalansana täällä eduskunnassa niin samassa perheessä saattaa olla viisitoista ihmistä isoäiti ja vanhemmat ja lapset ja vielä kasvattilapset

onhan se totta tietenkin että tässä talossa on mediavastainen ilmapiiri ja toimittajia vihataan ja toimittajia haukutaan

yksinkertaisesti sitä lähdettä ei voi tuoda esiin ilman oikeuden päätöstä koska siihen liittyy sellaisia asioita että lähde sitten kärsisi

eikä toimittaja tee vuotta yhtä juttua ellei se ole totta totisesti eikä julkaise sitä ellei hän taatusti ole tietoinen siitä että se pitää paikkansa

ei tule kuuloonkaan

arvoisa puhemies

että tämä tästä korkeimman oikeuden asiantuntemuksesta

arvoisa puhemies

puuttuisin vielä lääkäripulaan koska minun mielestäni siinä ei kovin kummosia ratkaisuja tarvita kun tehostetaan vaan työyhteisön toimivuutta

kyllä sinne löytyy niin hoitajia kuin lääkäreitäkin kun maksetaan riittävästi palkkaa eikö niin

kymmenet puhui listahittien tai joku mutka ja komento se vika on meissä kuntapoliitikoissa

en olisi uskonut sitä että poliitikot eivät noudata lakia

tämähän tietenkin on tämä meidän poliittinen kulttuurimme poliittinen ilmapiirimme peruja suomettumisen ajalta

ehkä me emme sittenkään ole päässeet kasvamaan kansalaisina ja kansakuntana länsimaiseksi demokratiaksi kun tällaista voi tapahtua

kaikkein huvittavinta sitten tietenkin on tässä keskustelussa ollut se että nyt kaikki jokainen puolue jokainen poliitikko yrittävät olla niin avoimia kuin suinkin

se on ihan totta

mutta on kuitenkin aivan erinomainen asia kaikessa järkyttävyydessä kaikessa tässä keskustelussa se että tämän sotkun seurauksena vaalirahoituksesta tulee avoin ja läpinäkyvä

jo debatissa tuotiin esille että tämä hallitus on tehnyt sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa oikeudenmukaisinta ehkä pitkään aikaan ja ehdottomasti olen samaa mieltä

meillä ei vieläkään ymmärretä ei ainakaan tässä talossa miksi lähdesuoja on tärkeä demokratialle

zyskowiczille siitä että hän antaa minun puolestani opetusta ministerille

minulla on ministeri tämä perheenyhdistämistä koskeva direktiivi aivan omassa käytössä ja se on hyvin selkeä

minä sanoisinkin että tällä hallituksella sydän jyskyttää ihmisen puolella ei oikealla eikä vasemmalla vaan ihmisen hyväksi ihmisten puolella

minä pelkään että tällä menolla me olemme liukumassa kohti venäläistä demokratiaa

meillä yksityisyyden suoja ja herrojen pelko myös näitten viranomaisten pelko ja kunnallisessa elämässä vaikuttavien herrojen pelko vaikuttavat jopa oikeuden päätöksiin

me voimme jos haluamme ottaa lainsäädäntöömme tämän mitä ed

kalliomäen ja vanhasen ideoista ja menemme vaaleihin jatkossa ihmisten puolueen nimissä elikkä yhdistämme porvarivoimat ja teemme vaalivoiton ihmisten hyväksi

hän myös vahvisti sen että en minä nyt yksin ajattele niin että kun tänne tulevat perheet ulkomailta turvapaikanhakijoitten perheet niin suomi on ainut maa joka maksaa heidän matkansa ihan oikeasti